täällä puhuttiin myöskin verotaulukoista

ja kun kaikista pienituloisimmat elikkä nämä työmarkkinatuella olevat eivät saa lainkaan verohelpotusta niin luulisi nyt vihdoinkin jo menevän myöskin hallituspuolueiden kansanedustajien päähän se että tämä hallituksen veroratkaisu ei suosi pienituloisia vaan se edesauttaa erityisesti suurituloisten tulojen kasvua ja suosii hyvätuloisia ihmisiä

rossi vaan euroilla

hallitus on lisäksi kiristämässä työttömyyseläkeputkeen pääsyä mikä tulevaisuudessa merkitsee kymmenien tuhansien ihmisten taloudellista ahdinkoa kun ei ole työtä eikä ole muuta kuin olematon työmarkkinatuki joka pakottaa ihmiset hakemaan toimeentulotukea

pääministeri puhui oikeudenmukaisuudesta verotuksessa

te sanoitte että verotusta ei kiristetä

hetemäen työryhmä valmistelee arvonlisäveron nostamista

se sattuu pienituloisille lapsiperheille eläkeläisille ja työttömille niille pienituloisille ihmisille joilla on jo entuudestaan kaikista vähiten rahaa käytettävissä

sinne te siirrätte verorasitusta ja samalla hyvätuloiset ovat jatkuvasti saaneet tälläkin hallituskaudella esimerkiksi ministeritasolla toistatuhatta euroa per vuosi veronalennusta

vapaaehtoiset kuntaliitokset ovat kannatettavia mutta näihin pakkoliitoksiin suhtaudun hyvin kriittisesti

paras hanke on lähinnä hallinnollinen uudistus ja mielestäni se on johtanut monessa tapauksessa yksityistämisiin palvelujen kohdalla ja palvelujen etääntymiseen palvelujen käyttäjistä

kun katsoo noita tilastoja niin esimerkiksi tampereen seutukunnassa kaikista kalleimmat sosiaali ja terveysmenot ovat seutukunnan suurimmalla kunnalla ja toiseksi kalleimmat ovat seutukunnan toiseksi suurimmalla kunnalla

herra puhemies

kun sinä ostat kaupasta hiukan toista euroa maksavan reikäleivän niin sinä maksat parikymmentä senttiä siitä arvonlisäveroa

jos me yleensä haluamme että ruuan hinta laskee niin kyllä meidän pitää puuttua myöskin tähän arvonlisäveroon ja uskaltaa sitä laskea

on tietenkin selvää että edellytetään että kilpailua tapahtuu ja myöskin hintoja on tarkkailtava että hinnat todella laskevat eikä erotus jää kaupan kassaan

tässä mielessä tietenkin on syytä kannustaa hallitusta että se saisi muutoksen tähän asiaan jotta myöskin ravintola ja työpaikkaruokailun arvonlisäveroa voitaisiin alentaa ja tätä ongelmaa ei tulisi mikä nyt saattaa tulla

kyllähän se niin on myöskin toverit sosialidemokraatit että mitä useampi suu on perheessä syömässä sitä suurempi hyöty tästä ruuan arvonlisäverosta tulee

vuolanne ja silloin meillä ei ole mahdollisuutta muuttaa sitä niin että me voisimme antaa sen suorana rahana köyhille

kun eilen täällä äänestettiin ed

mutta siihen että sillä perusteella pyrittäisiin estämään ruuan arvonlisäveron palauttaminen että se ei hyödyttäisi pienituloisia ihmisiä minä en kyllä usko

tämän johdosta vasemmistoliiton eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin sisältyy esitys että tämä ruuan arvonlisäveron voimaantulo aikaistettaisiin

arvoisa puhemies

tukholman yliopiston kansataloustieteen professori markus jäntti toteaa että peruste on kestämätön sillä monet veromuodot kohdistuvat työhön

arvonlisävero kuntavero työntekijämaksut työnantajamaksut

miksi tästä kirjosta juuri ainoana progressiivista elementtiä pitää alentaa

ja vielä lopuksi valtiovarainministeri katainen kun te puhuitte että te otitte niskalenkin markkinavoimista niin minä toivoisin että ottaisitte koulutusta ja oppia ed

asellilta

kyllä pääministeri kiviniemi hieroi saippuaa suomen kansan silmiin kun hän kertoi niistä asioista mitä huippukokouksessa päämiehet olivat sopineet

kreikka pakettia käsitellessä sanoin että tämä on puhdasta pankkitukea ja yhä vahvemmin se käsitys on tullut esille myöskin muitten puheenvuorojen osalta

herra puhemies

pankkitukia jatketaan ja kun kreikan laina aikoja pidennetään merkitsee se sitä että yksityiset pankit ehtivät vetäytyä kreikasta ja kreikan velkajärjestelyn kustannukset kaatuvat kreikkaa lainoittavien maiden veronmaksajien maksettavaksi

minun mielestäni tämä tilanne ei missään tapauksessa ole hyvä vaan se on lähellä katastrofia nuorten kohdalla

lisäksi köyhät kreikkalaiset ja irlantilaiset ovat joutuneet maksumiehiksi palkkojen alentamisen muodossa eläkkeiden leikkauksien julkisten palveluiden supistamisten muodossa elikkä tavallinen kansa joka on täysin syytön ollut siihen että nämä maat ovat ajautuneet vaikeuksiin on pistetty maksamaan

sillä viimeiset työllisyystilastot eivät ole tulleet ja kun kouluista valmistuneet nuoret tulivat työelämään nyt keväällä se ei vielä näy näissä tilastoissa ja on pelättävissä että heistä varsin suuri osa joutuu suoraan työttömyyskortistoon

sitten tätä puolustellaan sillä että täytyy olla tiukka talouskuri

tiukka talouskuri olisi pitänyt olla niille pankkiireille ja pankkien omistajille mutta kuri on vain yleensä pienituloisille palkansaajille eläkeläisille jnp

tämä ilmeisesti on sitä kokoomuslaista tätä oikeistolaista talouspoliittista linjaa elikkä työttömistä ei edes välitetä niin että työllisyyttä merkittävästi lähdettäisiin parantamaan

kun sanoin että pääministeri hieroi saippuaa suomen kansan silmiin niin lainaan tästä päätöksestä mikä siellä huippukokouksessa tehtiin

mutta hallitus on ollut jatkuvasti vähintäänkin puoli vuotta myöhässä näitten työllisyysrahojen myöntämisessä ja aina on hankalampaa kun työttömyys pääsee kasvamaan suureksi sen saaminen alemmalle tasolle

ja vahinko tapahtuu aina jokainen työttömyyspäivä jonka työtön joutuu olemaan työttömänä on lopullisesti menetetty

sen on menettänyt se työtön ansioina yhteiskunta verotuloina ja myöskin on menetetty se työpanos joka siitä työstä aikaansaataisiin jos töitä olisi tarjolla

sitten kun täällä ed

kuntien rahoitustilanteen parantaminen loisi mahdollisuuden myöskin siihen että kunnat voisivat palkata uutta henkilökuntaa investoida ja ne henkilökuntavajeet jotka esimerkiksi sosiaalipuolella on voitaisiin täyttää

epäilen suuresti

täytyy todeta että monessa tiepiirissä mietitään sitä että teitä jotka ennen olivat kestopäällysteisiä ollaan muuttamassa sorapäällysteiseksi

siellä on otsikoita mutta sieltä otsikoitten alta kyllä löytyy se mihinkä sillä pyritään

on selvää että se ei voi mennä sillä tavalla että suomen pääministeri käy ne sopimassa muitten pääministereitten kanssa

tähän ovat myöskin hallituspuolueitten kansanedustajat kyllä puheissaan olleet valmiita mutta sitten kun tekoja kaivataan elikkä niitä rahoja tulee seinä vastaan ja uskollisuus hallitukselle voittaa kaiken muun tarpeellisen

kyllä minun mielestäni myöskin meillä suomalaisilla asianomaisilla ihmisillä ay liikkeellä ja poliittisilla puolueilla oppositiolla pitää olla oma sanansa sanottavana tähän asiaan

oikeisto ja hallitus ovat vähätelleet tätä asiaa mutta silloin ei kyllä vähätellä kun ensimmäiset maksut lankeavat maksettavaksi

osinkoja ja muita pääomatuloja ruvetaan verottamaan progressiivisesti ja samalla otetaan käyttöön varallisuusvero uudelleen elikkä yli miljoonan euron varallisuuksia ruvetaan verottamaan

arvoisa herra puhemies

energiayhtiöille kertyvät ylimääräiset voitot windfall voitot pannaan verolle ja pörssin nykyisin verottomana tapahtuva arvopaperikauppa säädetään verolle

hallituksen neljäs lisätalousarvio on hyvin rutiininomainen ja toisaalta se on ymmärrettävääkin koska on vain muutama viikko ennen kuin vuosi vaihtuu ja varsinainen uusi talousarvio astuu voimaan ja eduskunnassa käsitellään jo samanaikaisesti valtiovarainvaliokunnassa ensi vuoden varsinaista talousarviota

siihen ei valtiovarainministeri katainen suostunut keskustelussa debatissa vastaamaan keneltä ne rahat otetaan tai sitten ne otetaan velaksi

virtanen täällä totesi niin kyllä vuokratasolla on hyvin olennainen merkitys siihen minkälaiseksi muodostuu se vuokra asuntokanta ja yleensä kannattaako niitä rakentaa tuleeko niihin asukkaita

tämä taas johtuu tietenkin siitä että työllisyys on edelleenkin heikko työttömyys on varsin suurta

nykyinen kustannustaso vuokra asuntotuotannossa on ikävä kyllä niin korkea että nykyisellä korkotasolla vuokrat muodostuvat sille tasolle että niissä tavalliset ihmiset eivät kunnolla pysty asumaan

näin ollen tarvitaan toimeentulotukea pienituloisten ihmisten toimeentulon turvaamiseksi koska työttömyys on suurin köyhyyden aiheuttaja

lisäksi myöskin palkkaturvamenoihin tarvitaan lisärahoitusta

tämän johdosta olisi ensiarvoisen tärkeää että omavastuukorkoon ja myöskin vuosimaksuun puututtaisiin ja todella tämä nimenomaan sosiaalinen vuokra asuntotuotanto saataisiin hinnaltaan sellaiseksi että ihmiset pystyvät niissä asumaan

tämä tietenkin osoittaa sen että edelleenkin on ongelmia ja erityisesti epäilen että on myöskin harmaata taloutta jonka johdosta myöskin palkkaturvamenoja joudutaan lisäämään

lopen ja oskari räsänen filatov vaati lisää hoskonen tiusanen herra puhemies

zyskowicz on poistunut salista mutta kun hän totesi että pitää säilyttää yritykset toimintakykyisinä ja elossa tämän laman aikana niin siitä tietenkin olemme hyvin samaa mieltä

mutta sitten sen lisäksi me haluamme että myöskin työntekijät selviävät tämän laman yli elikkä ne ihmiset jotka potkitaan pois saavat lopputilin lomautetaan tulevat myöskin toimeen tämän laman ylitse ja tässä meillä on kokoomuksen kanssa suuri ero

heihin kuuluvat valtiolle kunnille ja yksityiselle sektorille sijoitetut työntekijät työvoimakoulutuksessa olevat työharjoittelussa olevat ja vuorottelupaikkaan työllistetyt

nyt näitä torjuntahävittäjiä ollaan muuttamassa rynnäkköhävittäjiksi elikkä niihin ollaan hankkimassa ilmasta maahan ohjuksia

tämän johdosta olisi ollut perusteltua että hallitus olisi myöskin tässä lisäbudjetissa antanut tai sitten välittömästi koska varsinaiseen budjettiin ei tule riittävästi työllisyysrahoja ensi vuoden puolella antaa lisätalousarvion joka on erityisesti työllisyyttä parantava lisätalousarvio

en pidä tämän suuntaista kehitystä oikeana

näin ollen tähän rahaan jota täällä esitetään tulemme esittämään vastalauseen mukaisesti vähennyksen

herra puhemies

näitä indeksikorvauksia on maksettu joskus kyllä todella paljon enemmän ensi vuoden osalta on ilmeisesti arvioitu että indeksit eivät sitten niin paljon muutu

mutta siinä mielessä ympäristöministeriä ja myöskin maa ja metsätalousministeriä on syytä arvostella että te tuotte eduskuntaan budjettiesityksen joka merkitsee sitä että ensi vuonna ei ensimmäistäkään uutta siirtoviemärihanketta aloiteta niillä rahoilla ei ensimmäistäkään

ministeri kiviniemi totesi puheenvuorossaan että vahvaa säätelyä puretaan